vaikka parhaalla tahdollammekin me kansanedustajat yritämme perehtyä niin emme takuuvarmasti ketkään ole sataprosenttisesti tietoisia siitä mitä kaikkia sitoumuksia meillä taustallamme on

siksi tarvitsemme myös virkamiehiä tähän lainsäädäntötyöhön ja tätä varten signaaliarvon eduskunnassa niin kuin se tämänkin mietinnön myötä lähtee maailmalle tuonne opetus ja kulttuuriministeriöön ja niille valmisteleville tahoille joita tämä asia koskee ja jotka ovat juuri ne oikeat henkilöt valmistelemaan sitten lopullista lainsäädäntöä jonka me taas pääsemme hyväksymään

minä en usko että kukaan näistä aloitteen tekijöistä haluaa minkäänlaista osalainsäädäntöä vaan he haluavat kokonaisuuden ja siihen meidän tulee pyrkiä

arvoisa herra puhemies

nyt on erittäin sopiva aika kysyä juuri tässä tilanteessa kun olemme leikkaamassa valtionosuuksia niin kuin tuosta esityksestä ilmenee ja meillä on toisaalta sitten oppivelvollisuusiän pidentäminen agendalla ja puhumme nuorten syrjäytymisestä

millä tavalla aiotaan saada kun suomessa ei koulupakkoa kuitenkaan ole juuri nämä nuoret jatkamaan sitä koulutustaan kun emme voi heitä pakon eteen laittaa ja juuri he tarvitsisivat sitä koulujakson pidentämistä

arvoisa herra puhemies

keskustelu tästä hallinnosta osoittaa sen että meidän pitäisi ennen tätä järjestelmäkeskustelua käydä keskustelua siitä mitä varten meillä ympäristöministeriö on olemassa

itse katson niin että meidän ei tule keskustella hallinnosta eikä järjestelmästä ensisijaisesti vaan tulee keskustella siitä että ihmiset saavat palvelut elinkeinoelämä voi elää suomessa ja toimia ja ennen kaikkea siitä että luonto ja ihminen pistetään elämään rinnakkain niin että kaikilla on mahdollisimman hyvä olla

nimittäin ajattelen nimenomaan niin että tämä ei ehkä palvele juuri niitä nuoria joita olemme ajatelleet tämän palvelevan

meillä on yllin kyllin kysymyksiä joita tulee ratkaistavaksi tulevaisuudessa asioita jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja muihin isoihin asioihin

tässä keskustelussa meillä ei ole varaa käydä kamppailua siitä mikä on järjestelmä vaan meidän pitää keskustella siitä miten palvelut yhteiskunnassamme toimivat

edustaja elorannalle vain yksioikoisesti se viesti joka on ollut oma viestini kautta aikain että tarvitsemme opiskelupaikkoja niille alueille missä on nuoria suhteessa ikäluokkaan ja elinkeinoelämän tarpeisiin

me toivomme ja odotamme että opetusministeri oikaisee nämä omat laskelmansa ja lukunsa näistä korkeakoulupaikkaleikkauksista ja ammatillisen leikkauksista ja tasoittaa ne sinne missä on nuorten ikäluokkaa ja missä elinkeinoelämän tarpeet ovat näitä ammattinimikkeitä vaativia

tämän yhtälön kun saamme ratkaistua ei ole mitään valittamista

arvoisa herra puhemies

totta kai hallitus tuo eläkejärjestelmän avauksia tänne tietäen sen että työmarkkinajärjestöt ovat kiinnostuneita ansiosidonnaisista turvista jolloin hallituksen tehtäväksi jää tuoda tämä koko paketti jossa erityisesti myös tuodaan julki se mikä on meidän kansaneläkejärjestelmämme mitkä ovat eläkeikärajat siellä

arvoisa herra puhemies

tähän ammatilliseen koulutukseen tekee mieli kommentoida juuri niin kuin tuossa edustaja piirainen edellä kuvasi että meillä on tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen ehkä liian paljon tällä hetkellä sitä teoriaa ammatillisella puolella ja ennen kaikkea niitä etäopetusjaksoja jotka vieraannuttavat opiskelijan sekä siitä koulutuksesta että siitä työelämästä

miksi hallitus ei voisi tehdä avauksia tästä sille ominaisesta roolista kun kerran työmarkkinajärjestöt tekevät tästä toisesta roolista näitä omia avauksiaan

ne eivät kumpikaan palvele tämänhetkisessä mallissa sitä työelämätarvetta mikä meillä on

siksi lämpenisin lämpimästi sille ajatukselle mitä tuossa esimerkiksi edustaja satonen edellä kuvasi että meillä olisi enemmän yrityspainotteisuutta työelämäpainotteisuutta myöskin ammatillisen opiskelun jaksoissa joten sitä kautta saisimme sitten kontaktia tulevaan työelämään paremmin kuin jos sitä opetettaisiin teoriamuodossa

arvoisa herra puhemies

nyt täytyy varmaan kansalaisille kertoa se totuus mikä ero on meillä keskustalaisilla ja mikä ero on hallituspuolueilla tässä kyseisessä kuntauudistuksessa

se ero on siinä että keskusta haluaa että palvelut saadaan läheltä ja koko maassa annettuna ja hallituksen kanta on se että palvelut annetaan vain kasvukeskuksissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

meillä on hyvässä muistissa ei vielä toteutunut kauppa rautaruukin ja ssabn välillä ja nyt kysymykseni tietenkin kuuluu

arvoisa puhemies

esitän että vastalauseen mukaisesti jossa vastalauseessa ovat keskustan vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat tämä lakiesitys hylätään

näkivätkö ministerit tässä kilpailukykytekijöiden olevan se ratkaiseva vaikutin miksi tällainen kauppa suunniteltiin tehtiin ja suoritettiin ja myöskin oltiin hyväksymässä vai puhutaanko meillä yleensä suomen teollisuuspolitiikassa strategisista yrityksistä

tärkeätä on minusta miettiä myös tämän julkaisun keskustelun yhteydessä sitä minkälaiseen työelämään minkälaisiin työpaikkoihin suomessa ja kansainvälisesti koulutamme lapsia ja nuoria

kaikista tärkeintä on tietysti tukea sitä kasvatusta ja opetusta jolla saamme lapsista ja nuorista itsensä kanssa tasapainoisia henkilöitä

te olette kantaneet huolta myöskin savupiipputeollisuuden säilymisestä suomessa ja kuitenkin esimerkiksi ydinvoima asiassa olette jyrkästi vastaan

arvoisa puhemies

täällä julkaisussa todetaan että pysyvä valtakunnallinen muutos voi onnistua vain kaikkien tasojen sitoutuessa yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

ja kuten olemme tässä salissa kuulleet niin menneinä vuosina olemme yhdessä poliittisesti tehneet peruskoulu uudistuksen joka oli erittäin hyvä vaikuttava ja perusteellinen tasa arvon edistäjä

nyt kysymykseni kuuluu

kun ministerivetoisuus on ollut silmiinpistävää monissa koulutushankkeissa niin ei kai vain tässä mennä siihen ojaan ja siellä yritetä tehdä tätä uutta isoa uudistusta sitouttamatta kaikkia poliittisia ryhmiä tähän uudistustyöhön